eihän se tiukkaa ollut edellistenkään hallitusten aikana ja siitähän näkyvin osoitus on se että juomateollisuus on tullut sosiaali ja terveysministeriöön asiantuntijaelimeen

olen itse käynyt tutustumassa tuolla semmoisissa paikoissa sanotaan saksassa missä niiden pitäisi olla eun korkeimmalla tasolla mutta sielläkin enemmänkin kuuluu sitten ongelmista mitä siitä seuraa

sinne otetaan asiantuntijoiksi ja valmistelemaan asioita ne joiden intressi on täysin päinvastainen

valitettavaa tai realismia on että monta kertaa se paras hyötykäyttö on poltto jota kohtaan kyllä monet tuntevat vastenmielisyyttä mutta käytännössä näin on

tosin polttokin on aika kallista

myös rahankäytössä raha automaattiyhdistyksen avustukset sosiaali ja terveysministeriön määrärahat on ollut pieni laskeva suunta päihdetyöhön kun pitäisi olla päinvastoin

määräykset ovat tiukat ja on hyvin byrokraattinen laitos toimii vain osan aikaa koska lähikatua ei saa ajaa viikonloppuisin jäteautoilla ja on tämmöisiä esteitä joiden vuoksi valtava investointi on sitten osittain hyötykäytöstä pois

siitähän on kysymys rahasta vaan

esimerkiksi siinäkään kun järvenpään sosiaalisairaala jolle valtio antoi sitoumuksen että valtio hoitaa sen talouden kun se siirrettiin valtiolta säätiölle valtio ei pitänyt lupauksiaan

nythän tässä on ollut semmoinen vääristymä jota ehkä on käytetty hyväksi sillä tavalla että se ei ole jätteenkeräilyn kannalta hyvä

siis se ei ole mikään liikeyritys vaan yleishyödyllinen säätiö lähinnä kuntien omistama

itse olen esittänyt ja toistan taaskin että me tarvitsisimme yhden puolueettoman tutkimuksen jolla pystyttäisiin osoittamaan miten päihdehoito tuo tulosta

ja se antaisi pohjaa myös sille että näitä resursseja kannattaa sijoittaa sinne ja niille todella tulee valtava taloudellinen tuotto puhumattakaan sitten niiden inhimillisten kärsimysten vähentämisestä

monessa maassa maailmalla kun olen tässä asiassa liikkunut on paljon parempia ja tehokkaita hoitomuotoja joita meillä ei oteta käyttöön koska tietysti jos on hyvä hoito niin se maksaa enemmän kuin semmoinen huono hoito jossa juoppoja säilötään vaan jotta he toipuvat sen verran että he jaksavat taas juoda

esimerkiksi niissä maissa joissa vakuutusyhtiöt tai työnantajat maksavat hoidon semmoisia maita on nämä toiset hoitomuodot ovat tietysti vallanneet markkinat kokonaan tehokkaat jotka tuovat tuloksia raitistavat ihmisiä työkykyisiksi

tiusaselle

vierailin tällä kyseisellä laitoksella viime kesänä ja siellä laitoksen johto esitti yhden ongelman just nimenomaan että siinä eivät määrättyinä aikoina voi nämä jätteenkuljetusrekat voi ajaa ja sen takia sinne on täytynyt tehdä siilo jossa yli viikonlopun varastoidaan jätettä

meillä ei ole mitään tätä

myös se on ihmeellistä että kun päihderiippuvuus tai huumeriippuvuus on sairaus ihan meillä kelakin myöntää sen muissa sairauksissa kun lääkäri kirjoittaa lähetteen niin potilas pääsee erikoissairaanhoitoon

mutta meillähän ei pääse jos laitetaan päihdehoitoon vaan jos kunnalla on rahaa niin pääsee ja pääsee sinne mikä on halvempi

eli paljon olisi tekemistä ihan pienissä asioissakin

toivoisin todella että jostain kautta saataisiin tällainen puolueeton tutkimus ja selvitys jotta sitten voitaisiin osoittaa että ei se raha suinkaan mene hukkaan jos päihderiippuvaisia hoidetaan tehokkaasti

samoin sekä väkivallan tekijöistä että uhreista on enemmistö päihteiden vaikutuksen alaisena ja niin edelleen

mainoksen kieltäminen olisi vielä parempi ja jos olisin diktaattori niin huolimatta kielteisistä käytännön kokemuksista alkoholin julistamisessa laittomaksi huumeeksi itse asiassa tilanne on niin että jos me olemme eräät muut aineet säätäneet laittomiksi niin myös alkoholi pitäisi samoilla tieteellisillä ja kemiallisilla perusteilla julistaa laittomaksi aineeksi

täällä on katsottu minun mielestäni aika paljon aika suppeasta näkökulmasta vaikka tietysti on yritetty ja sanottu katsottavan metropolialuetta kokonaisuudessaan

itse olettaisin kun näinkin pitkään olen metropolialueella ollut ja kahdessa hyvin erilaisessa kunnassa että ehkä voin hahmottaa sitä kautta myös kokonaisuutta

myös tämä niin sanottujen kehyskuntien eli kymmenen kunnan näkökulma on täällä jäänyt aika ohueksi

olin kouvolan kaupunginhallituksen jäsen keskikokoisessa kunnassa

jos ajattelen sitä mikä näistä on paras niin kyllä minä melkein sanoisin että kokemukset helsinkiläisenä noin kunnan toiminnan kannalta olivat kaikkein huonoimmat

tietysti pornaisissa pienessä kunnassa kansalaisella on suorat yhteydet ja paljon päätösvaltaa

tämän hallituksen selonteon liitteenähän on tämmöisiä suppeita taulukoita sinänsä mielenkiintoisia joissa tätä aluetta on verrattu koko maahan ja näitä alueen kuntia analysoitu

nyt jos ajatellaan tehokkuutta ja kun katsotaan niitä taulukoita niin tehokkain kunta on pornainen pienin kunta ylivoimaisesti

helsingin toimintakulut per asukas niin

sitten jos katsotaan taloudellista tilannetta ja kun tässä selvityksessä on luokiteltu kuntien talous kolmeen luokkaan niin pornainen kuuluu parhaaseen a luokkaan eli sen talous on terve

tietystikään pornaisissa ei ole samoja palveluja

toisaalta sitten jos petostutkimus ja tulen mutta tuollainen epävirallinen tuntuma on että jos semmoinen tutkimus tehtäisiin että missä kunnassa asukkaat ovat tyytyväisiä tai mikä on tyytyväisyysaste niin väitän että pornaisten tulos todennäköisesti olisi parempi kuin helsingin

tietysti siellä on niitä asukkaita jotka ovat siellä syntyneet mutta vähintään puolet on niitä jotka ovat muualta muuttaneita ja niin kuin itsellänikin niin ratkaisuhan on vapaaehtoinen ja meillä kun perusoikeus on liikkumisen vapaus ja asuinpaikan valinnan vapaus vaikka tässäkin keskustelussa annetaan ymmärtää että olisi hyvä asia jos sitä säänneltäisiin

mutta täytyy muistaa että ihmisellä on yksi elämä ja ehkä suurimpia oikeuksia on se että voi valita elinympäristönsä missä asuu

pornaisiin muuttaville minä olen sanonut kun on kysytty kannattaako muuttaa että täällä ei ole oopperaa eikä jäähallia eikä monia muitakaan palveluja että jos ne ovat tärkeitä niin kannattaa pysyä helsingissä tai vantaalla ja niin edelleen

eli kaikki eivät niitä arvosta tai he ovat valmiita sitten tekemään matkaa ja monethan joutuvat käymään töissä muualla kuin asuinkunnassaan mikä on yleistä tietysti koko metropolialueella

sinänsä on arvoisa puhemies myönteistä jonka tämäkin keskustelu osoittaa että nämä ongelmat ja erityisasema mikä tällä pääkaupunkiseudulla on on noteerattu

nehän ovat tavaran jakelukeskuksia ja nehän pitäisi sijoittaa sillä lailla että tavaran jakelu käy mahdollisimman helposti ja kustannustehokkaasti eli että niihin saadaan ensinnäkin tuotua tavaroita

nehän ovat valtavat tavaramäärät isoilla rekoilla tuodaan

jos tämmöiset isot kaupat ja varsinkin nämä tilaa vievät kaupat keskitetään kaupungin keskustoihin niin tulee kyllä erinomaisia ongelmia tavaroiden kuljetuksista niihin kauppoihin

tietysti olisi ihanne jos olisi korttelikauppoja joista voisi ne päivittäiset ruokatavarat hakea mutta totuushan ei ole se

kuitenkin näissä isoissa yksiköissä hinnat ovat niin alhaiset että tällainen tavallinen väki ja vähätuloinen väki käy sitten niissä isoissa marketeissa joissa hintataso on alhaalla

eli tämmöinen ajatus kaunis ajatus että keskitetään keskustoihin on kyllä reaalielämälle ja logistiikalle täysin vieras eikä palvele ilmastotavoitteitakaan päinvastoin synnyttää lisää liikennettä

eihän laki sinänsä tietysti estä eikä tämäkään lainmuutos estä sitä jos ympäristöministeriö sitten on järkevä mutta tästähän on esimerkkejä että se ei suinkaan ole sitä ollut

on tämä porvoon tapaus jossa kuninkaanportti on kaupungin keskustassa kiinni ja sinne haluttiin ruokakauppa siihen ei saatu lupaa ja sehän tarkoittaa sitä että sitten kun porvoon vanha kaupunki on ahdas ei sinne kaupungin keskustaan voida mitään tehdä kun siellä nyttenkin liikkeet kärsivät siitä että ei ole pysäköintipaikkoja eivätkä ihmiset tule autolla

tämä on tietysti yksi esimerkkitapaus mutta on pelättävissä että samanlainen hulluus jatkuu ja tämä laki antaa vähän lisää mahdollisuuksia tähän tyhmyyteen

eli niin kuin ed

sinänsä voisi kyllä toivoa en tiedä miten sitten se poliittinen puoli laitetaan että ympäristöministeriö on tärkein ministeriö ja ymmärrän hyvin hyvät tavoitteet mutta asioiden pitäisi olla jossain suhteessa reaalimaailmaan tavaroiden kuljettamiseen ja logistiikkaan

kaikki vastustavat sitä henkeen ja vereen

haminaanhan on googlen toivomuksesta tehty kolme myllyä

no loppujen lopuksi ne satamaan sijoitettiin neljä myllyä kaupunkiin koska asukkaat muualla vastustivat niitä niin jyrkästi

se on liian kallista verorahojen kannalta ja liian kallista luonnonkin kannalta jos otetaan ne luonnonvarat huomioon mitä niiden massiivisten tornien rakentamiseen menee

tiusanen sanoi minusta ei missään tapauksessa yleiskaavamenettely eikä vähempi menettely mikä nyt on käytössä voi olla oikea tapa antaa näitä tuulivoiman sijoituslupia

en tiedä montako vuotta jaskari on ollut yrittäjänä mutta tuntuu hänen tietonsa tai arvostelunsa olevan ehkä aika lailla kaukana totuudesta

verot ovat yhteiskunnan jäsenmaksuja

ne tulisi koota oikeudenmukaisesti siitä liene kaikki sama

tulee ottaa huomioon veronmaksaja

nythän ei näin tapahdu veroja peritään monilta hyvin pienituloisilta joilla yli mitään veronmaksukykyä tytär on osoittaa että he saavat yhteiskunnan avustuksia koska eivät muuten millään sen lyhentämisellä ihmisillä mitään veronmaksukykyä ole jokainen meistä ymmärtää tästä ongelmasta puhutaan yli

eli verotuksen täytyy olla oikeudenmukaistamattomien täytyy omista arvonä lähtökohdista määritellä mikä se meidän oikeudenmukaisuus on siljo yksiselitteinen

ensinnäkin kaikki tulot pitää olla samalla viivalla tämä koskee myös pääomatuloja ei ole mitään perustetta jos pääomatulot on todellisia tuloja niitä verotetaan pieneni kun

siinä yhteydessä tietysti pitää määritellä mitkä on pääomatuloja

mitä se on hyvin epäselvä muun muassa pylväitä inflaation tuomia näennäisiä tuloja verotetaan

ei ole oikein että pääomatulot ovat kevyemmin verotettuja pääomatuloja on merkittävissä määrin saavat saivat selvästi suurituloisemmat kuin ansiotuloja

pääomatulojen kevyemmästä verotuksesta ollut tuloksena verokikkailu laillinen veronkierto kierto jossa pääomaa tuloja muutetaan nelipalkkatuloja muutetaan pääomatuloiksi se rapauttaa yhteiskunnan moraalia jo mitä jälkiä lääkäri tai juristi ja joku muu on mukamas yrittäjä vaikkei yritä mitään ja nostaisi kevyempiä

emme me laitinen veronkierto pitäisi tietysti

tämä keikka myötä myös

energiaverotusten korotuksilla ne on todellinen epäoikeudenmukaisuus kun se kohdistuu sähkölaskujen muodossa melkoiseen joukkoon pienituloisia eläkeläisiä ja posliiniturvan varassa

sen ajan hallitus olisi pitänyt ehdottomasti tehdä toisella

tuloverotuksen alarajaa pitää selvästi nostaa nyt ensin alarajaa valtionverotuksessa on kuukausitulona alle katsotaan juro tai siis kunnallisverotuksessa likka sata euroa valtionverotuksessa muistaakseni kolmetoistatuhatta euroa

jos jättää

vieroittavan tuloa kajanus taas lähellekkään päihtymisen kolmeentoistatuhanteen euroon vuodessa ne kaikki pienituloiset välähdys

ne joilla veronmaksukyky menivät veromaksulta sitäkään ei kerralla voida tehdä mut siihen suuntaan pitäisi edetä kaikkein enitenhän tämä

pienellä pienellä eläkkeellä eläviä ihmisiä ja sitten niitä ihmisiä jotka elää sosiaaliturvan varassa työttömiä ja sitten näitä nuorena sairastuneita

kerke ehtinyt kertyä

tähän ei ole rohjettu vakavasti

myös hienonnettu todettava että eläkkeiden verotusta ei saa laittaa pankaramman verotuksen piiriin kun muita tuloja ei ainakaan pienten tulojen

tätä koskevan ytimeen toimikunnan esitys olisi seuraavassa eduskunnassa hylättävä jos se tähän sallii

on tehtävä oikeudenmukaisesti on täysin mahdollista ilman että valtion talous kärsi käytiin pikainen korjaus olisi pienten tulojen verovapauden kasvattaminen ja varakkaiden verokikkailun

mutta sivuuttaa täysin kaikki kansalaisten taloudellista tilannetta ja sosiaalista asemaa

veropolitiikka ja verotusjärjestelmän oikeudenmukaisuus ovat erittäin tärkeitä

siksi niistä pitää puhua rehellisesti ja

taloustaantuma on ollut vaikutuksensa moneen suomalaiseen

tähän takuueläkkein ja

välisessä veroissa esimerkiksi ruuan alvin alennus auttoi nimenomaan vähävaraisia ja pienituloisia verokevennys

ettei se ole vain kun vaikuttanut ruuan hintaan alentavasti

olemme siis menossa oikeaan osunut

juuri näiden ryhmien tilanne että hallitus on

kehno

nyt esimerkiksi pienituloisia vanhuksia on huomattavasti vähemmän

arvoisa

toisin kuin oppositio väittää suomessa ei olla siirtymässä tasaverojärjestelmää

verotuksen rakennetta on muutettu tällä hallituskaudella talouskasvua

kunnallisveroissa